ovatko perussuomalaiset valmiita toteuttamaan esimerkiksi alipalkan maksamisen kriminalisoinnin

haluatte rajata yli kaksi miljoonaa suomalaista palkansaajaa esityksenne ulkopuolelle

se keskeinen ero sdpn ja hallituksen linjan välillä on se että hallitus on rajannut yhteiskunnan hyväosaiset näiden säästöjen ulkopuolelle

meillähän on käytännössä jo tämmöisiä käytössä

jos tämä nyt syntyy se luo vakautta

olen kyllä valmis näitäkin katsomaan niin että niitä voitaisiin joustavoittaa niiden käyttöä sujuvoittaa ja olenkin tyytyväinen että tästä tempputyöllistämistraumasta on nyt päästy yli

kuntauudistus on kokonaisuus jolla varmistetaan että jokainen meistä saa asuinpaikastaan riippumatta yhtäläiset oikeudet laadukkaisiin palveluihin

on ihmisiä jotka haluaisivat ryhtyä yrittäjiksi mutta starttirahat on loppu on ihmisiä jotka haluaisivat työllistyä ja on monia jotka haluaisivat työllistää mutta palkkatukirahoja ei tule

kun ynnää yhteen tällä vaalikaudella tekemänne esitykset tavallisen pienipalkkaisen työntekijän aseman heikentämiseksi ei voi tulla muuhun lopputulokseen kuin siihen että perussuomalaiset ovat suomalaisen palkansaajan pahin uhka sitten keskustan työreformin

usein jos sitoutetaan nuori hän on arvokas työntekijä mutta sitoutumista ei pääse tapahtumaan jos työsuhteet ovat vain lyhyitä ja

mutta mitä tulee tähän kreikan tilanteeseen niin arvoisa puhemies kaikkialla euroopassa nyt pidetään kokouksia valmistaudutaan hätäkokouksiin ja valtionpäämiehet peruvat matkojaan

mutta ehkä merkittävintä nyt kuitenkin kun tämä eläkeratkaisu on nyt tullut eduskuntaan on kiinnittää huomiota siihen miten tämä prosessi syntyi miten tämä ratkaisu saatiin aikaan

arvoisa puhemies värderade talman

sdpn eduskuntaryhmä kannattaa valtiovarainvaliokunnan mietinnön hyväksymistä

eikö olisi paikallaan että hallitus nyt toisi esimerkiksi pääministerin ilmoituksen muodossa hallituksen linjan siitä miten se suhtautuu nyt käsillä olevaan tilanteeseen mitä vaikutuksia sillä on eurojärjestelmään suomen talouteen suomen saataviin vastuisiin ilmoituksen siitä mikä on hallituksen linja

arvoisa puhemies

maailma ei ole valmis siksi tekoja suomalaisen työn puolesta on jatkettava

olen tismalleen samaa mieltä edustaja olavi ala nissilän kanssa siitä että suomi ei puhumalla lähde nousuun ja sen takia juuri äsken kysyin täällä hallituspuolueiden edustajilta mitkä ovat niitä toimia joita hallitus tekee matkailun hyväksi

on selvää että meidän jokaisen elämää säännellään jollakin tavalla

pääministerin sijainen täällä totesi aikaisemmin että suomi pitää kiinni siitä että velkoja ei leikata mutta meillä on monta kertaa nähty tilanne jossa pääministerin sijaisen linja on ollut eri kuin hallituksen linja

edellinen hallitus teki hyvää yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen kanssa päästiin ratkaisuun joka on julkisen talouden kannalta ja myös työntekijöiden kannalta oikeudenmukainen

lisäksi kuntien itsenäisyyttä myös talouden osalta tuetaan rahoitus ja valtionosuusuudistuksella

nyt olisi tärkeää että ennen kuin eduskunta lähtee kahdeksi kuukaudeksi tauolle saataisiin selville mikä on hallituksen linja nyt tässä kreikan tilanteessa ja se pitää saada tänne eduskuntaan

nyt nämä pakkopalkanalennukset laskevat meidän kotimaista kysyntää jota myös tarvitaan että ylläpidetään riittävää kysyntää matkailukeskuksissa jotta kilpailukyky siellä on kohdillaan jotta voidaan houkutella myös ulkomaisia matkailijoita

suomessa autoilija pysähtyy stop merkin kohdalla

hallituksen linjaus jossa kuntarakenteen uudistuksen lisäksi tällä seudulla tarvitaan lisäksi metropolihallintoa on edistyksellinen ja vastuullinen

tässähän ehdotetaan säädettäväksi kaupunkiraideliikennettä koskeva laki joka siis koskee metro ja raideliikennettä

sopimusyhteiskunnan kautta sen tuloksena me olemme nyt saaneet tämän lakiesityksen tänne eduskuntaan jossa se voidaan viedä läpi

onkin hyvä että nyt tässä salissa löytyy selkeä yhteisymmärrys siitä että nyt on aika siirtyä sanoista tekoihin ja on hyvä että edustaja mäkelä otti esiin tämän tietojenvaihtokysymyksen

samalla säädetään valvontamaksusta ja myös siitä että liikenteen turvallisuusvirasto on se viranomaistaho joka vastaa näiden toimivuudesta